tässä asiassa kokoomuksella on täysi mahdollisuus näyttää tätä kuuluisaa oikeudenmukaisuustavoitetta jos sellainen ed

euron osalta on sanottava että se on ollut eurooppalaiselle kehitykselle erittäin tärkeä tekijä

muutoin menettelytapansa makupääluokkia käsiteltäessä annettu lupa maksettuna hyväksyä

seitsemän ja häntä kolme neljä eric kohde löytyy joku osakas kymmenen jos kotona katsot niiden mukaiset konami työllistä kaljus comin kaksi ei pidä

arvoisa puhemies teen esityksen kaksikymmentäkolme

risto kalle

olkaa hyvä

ja aivan erityisesti sen elimen joka käyttää suomessa korkeinta valtiovaltaa tulisi olla omassa toiminnassaan huolellinen

ruskeala

ruskomopunikillaksi miten muka

arvoisa puhemies kannata rustem mustajärvi

jos te niikko kasvoi ja odottaa mutta se että sopivia tyhjiä

viljarstä kaljus kaksi siirtänyt brysseliin ennennäkemättömän määrän verovaroja ja anti neljäkymmentäeen kohosta tyhjiä poissa yhdeksän paheksunut budjettivaltaa

jos rossi varapuhemies

siinä taisi olla kysymysmerkki lopussa

yhteinen raha on poistanut kaupankäynnin kustannuksia se on tuonut hyötyä erityisesti meidän pienelle ja keskisuurelle yritystoiminnallemme se on auttanut jokapäiväisessä kanssakäymisessä myös tavallisia kansalaisia

mika mika kari

uotila

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies eero kohti neljäkymmentä kahta mustakallio on voimistanut rustem mustajärvi arvoisa puhemies

sirkan tulojen käsittelyn menettelytavan mukaiset yleiskeskustelua ei päästä se sallitaan kysellä osaston yksitoista ehdotusta tekemistä varten virtaus estynyt jos

viidestoista joulukuuta kaksituhatta neliöstä pidettävään täysistuntoon tämä hyväksyttäneen hyväksytä

pidän sitä aika kummallisena ajatuksena että sen sijaan että täällä keskityttäisiin siihen mikä meille kuuluu lainsäädäntöön ja sitä koskevaan asiaan liittyen nyt vaikkapa välillisiin työvoimakustannuksiin työttömyysvakuutukseen tai työeläkkeisiin täällä ryhdyttäisiin säätelemään työehtoja

mustia mäntylä sis ka

jatkan tätä lohenpyydystämistä kun tilanne on se että tässä kansallisessa yhteistyössä on monenlaisia hankkeita vuosien varrella ollut mutta kaikki näyttää viittaavaan siihen että se mitä merkittävää voidaan tehdä tällä hetkellä on tässä ruotsi yhteistyössä

ostajaa keruun puhemies penesityksen

teen ehdotuksen oman neljäkymmentäyhdeksän josta yrttiaho

ja jos

arvoisa puhemies

olkaa hyvä

meillä ilmeisesti on ihan eri korvat joilla me kuulemme koska en ole kuullut itseni sanovan että on ylielvytystä niin kuin pirkanmaalainen edustaja täällä kuuli

ristimäki alkuta puheviestinnän puustinen kuusi kuusi kaksi

kymmenesosa siitä talouden pohjasta joka tämän kaiken hyvinvoinnin luo on pois

jos te vehkaperä

arvoisa puhemies

mitä työnantaja saa maksaa enintään työntekijöille

ristimäki

jos teki viron runoihinsa tiedotuksen numeronsa

edustaja kai kun arvoisa kuin yhteinen kakskymmentä kuusi kaksikymmentäseitsemän kaksikymmentäkahdeksan vaps

siinä on selvästi käynyt ilmi että jotta päästäisiin eteenpäin siihen seuraavaan vaiheeseen niin tarvittaisiin myös lainsäädännön muutoksia esimerkiksi puolustusvoimien tehtävien osalta

on paljon muita asioita joista teidän todellakin pitää päättää mutta kyllä länsimaisessa yhteiskunnassa vakiintunut ajattelu on se että palkoista ja työehdoista päättävät palkansaajat ja työnantajat ja heitä edustavat järjestöt

arvoisa puhemies

muutosehdotus mietintöön joko

oliko ystävän

ehdotukset kuusikymmentäkolme kuusi neljä kuusi

nyt on kysymys niin tärkeät asiat että olkaa tarkkoina ja pyydän

me olemme aivan uuden ilmiön edessä ja siihen tämä ongelma liittyykin ja jatkoseuraamuksiin jos tämmöinen kanta otetaan että yksi euromaa hoitaa asiansa huonosti ja muut sen jälkeen avaavat lompakkonsa ja kertovat että me kyllä hoidamme nämä vastuut

kun tiedän että olette liberaali pohja ajatuksiltanne niin ihmettelen miten niin liberaali henkilö kuin te voi kannattaa pakkolainsäädäntöä eikä anna osapuolille oikeutta sopia

saari

tervo vaivalloisesti

kreikka päätöksen yhteydessä tämä päätös hätätilassa purettiin ja ryhdyttiin rakentamaan yhteisjärjestelyä ja sillä tiellä nyt ollaan ja se aiheuttaa suuren epävarmuuden myös jatkossa jolleivät valtioita luotottavat voi tietää että he luotottavat juuri tätä valtiota eikä koko euroaluetta ja sen kaikkia jäsenmaita

edustajat matikainen kallström rajamäki pertti virtanen ja pekkarinen sen jälkeen pääministeri

ennuste mäkipää josta saa

jymystä lehtonen puhemies

niin kauan kuin puolustusvoimien tehtävissä ei esimerkiksi ole tällainen avun antaminen muuten kuin kriisinhallintaoperaatioissa kansainvälisesti niin me emme pääse ruotsin kanssa siihen tilanteeseen että voitaisiin tehdä jotain vaativampaa yhdessä josta otin esimerkiksi tämän sukellusvenetorjunnan jota pidän järkevänä hankkeena molempien maiden kannalta

viljaa pystyy kalinatus kolmekymmentäviisi ei kovasta hallituksen rakenne ja seitsemän ei kuusi viisi poissa kaksi mm seitsemäns kuntoon ovat nyt miten muka

minä toivoisin että edustaja turunen joka oli avainasemassa viime kauden talousvaliokunnassa ja on edelleenkin hyvin tärkeässä asemassa perussuomalaisten talouspolitiikan hahmottamisessa ottaisi esille ne vaaleja edeltäneet ihan hyvät omat havainnot ja muuttaisi ne hallituksen politiikaksi koska pelkoni on että hallituksen politiikka menee nyt aika kauaksi siitä mitä tekin ajattelitte teollisuuden tärkeydestä meille vielä muutama kuukausi sitten

ja tämän jälkeen debatti

mistä suomi alkoi niskanen tanelit

pyydän niitä edustajia jotka haluavat ottaa osaa asiaa koskevaan debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

niiden johdosta kettusen ehdotus yksilöity

edustajakamari

lähetekeskustelua varten myös tilatarve ristuksen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

sillä kolmasosalla hoidettaisiin koko tämä kuntapalvelujen tarve terveydenhuollosta vanhustenhoidosta kouluun

tästä ja jussi niinistö puuhamiesten ehdotuksen amor kuusikymmentäkuusi tunnustelu

mustepalonen

ehdotukset viisikymmentäyksi

arvoisa puhemies kannat mustajoki on herkkua miesten esitykset kolmekymmentäyksi kolmekymmentäkaksi kolmekymmentäkolme kolmekymmentäneljä janus tämäkin rahansa puhemies kalevi kivistö kivellä

ei tarvitsisi toteuttaa keskustan haluamia lomarahojen leikkauksia eikä tarvitsisi lomauttaa väkeä vaan saataisiin kuntatalous kuntoon

edustajat ja kutsuvieraat nousivat seisomaan ja yhtyivät kolminkertaiseen eläköön huutoon

äänestyksen tulos

arvoisa puhemies

se on tuonut meille paljon hyötyä kaupankäynnissä se on antanut työmahdollisuuksia poistanut kustannuksia helpottanut meidän vientiämme ja tuonut meille alhaisen korkotason

yhdeksänkymmentä jo kahdeksan yhdeksän ei yksi

kannatan mistä

ristimäki karsä puhemiesten ehdotuksen sataneljätoista

jos tämä kipeä pue vieskan

riksussa

jaha anteeksi minuutti on jäljellä vielä tässä

te olette tekemässä pakkolakeja joilla leikataan työntekijöiden palkkasuhteen ehtoja ja konkreettisesti palkkoja

mustaketun

eduskunta hyväksyy käsittelyn pohjaksi

arvoisa puhemies teen ehdotuksen viisikymmentäviisi viiva

olisin yksi ait

mustajalat alkoi

arvoisa puhemies vielä ehdotukselle

pitäisin täysin mahdollisena jos hallituksessa olisi sosiaalista sydäntä että tämmöinen verotarkistus tehtäisiin eikä lykättäisi näitä ikäviä päätöksiä kuntiin niin kuin nyt ollaan tekemässä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan sivistysvaliokunnan sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

mutta hallitus ei ole esittänyt tälle miljardin euron perusturvarahoitukselle mitään ratkaisua

kreikka on puliveivannut ja pankit ja rahaa antaneet sijoittajat ovat hyötyneet osa on jopa itse ollen vääristelyissä mukana niin kuin goldman sachs antanut lainaa ja naamioinut sen sijoitukseksi